kyllä teillä pitää olla parempi vastaus

onko tämä ideologinen kysymys vai haluatteko te olla painamassa heikompaa ihmistä

sen tähden metsäteollisuus ja puuta ostava taho on huolestunut siitä onko tämä kasvu mahdollisesti käytössä ja sen tähden haluan tukea ministeriä siinä kun totesitte että teillä on ministeriössä mietinnässä ja suunnitteilla mitenkä metsätilojen sukupolvenvaihdoksia voidaan edistää

tätä puun saatavuutta voidaan edistää nimenomaan sillä että meille syntyy potentiaalisia metsätalousyrittäjiä joidenka intressissä on käyttää metsiä ja myydä puuta

sen tähden siihen pitää löytää senkaltainen keino että meillä myytävänä olevat metsät entistä enemmän suuntautuisivat nimenomaan niille metsätalousyrittäjille jotka käyttävät metsiä ja heille pitäisi löytää joku porkkana suhteessa niihin jotka taas sijoittavat ostavat marjamaita ja sienimaita

arvoisa puhemies

minusta kaikki ne puheenvuorot joissa esitetäänkin ajatus ja toive siihen suuntaan että kreikka tai joku muu etelä euroopan maa epäonnistuisi näissä tervehdyttämistoimissa ovat epäisänmaallisia suomalaisen veronmaksajan kannalta

nyt meidän tehtävä on suomalaisten veronmaksajien kannalta yrittää pitää yllä vakautta ja puolustaa tällä tavalla

suomessa päätöksentekojärjestelmä on se että kun neuvostossa ja ekpssä tehdään joku päätös se on silloin neuvoteltu

meillähän valtakunnassa rakennemuutoksista johtuen tulotason erot eri alueiden välillä ovat kasvaneet ja kasvamassa ja tietyille alueille niitten ominaispiirteistä on syntynyt tietynlaisia toimeentulomahdollisuuksia jotka on hinnoiteltu hiukan eri tavalla eri tuotantomuodoista riippuen

tärkeätä kuitenkin olisi että ihmiset tekisivät töitä

kysynkin nyt kun tämän verotulon tasauksen merkitys näyttää siltä että se vähenee niin eikö kehityksen pitäisi olla päinvastainen eli että kompensoitaisiin niiden alueiden menetyksiä joissa tämä alempi tulotaso on väistämättä edessä

arvoisa puhemies

näin jälkikäteen ehkä voi todeta että ennen kuin syntyi tämä sopeutumisohjelma johonka sitten sekä poliittiset johtajat että myöskin ekp myöhemmin yhtyivät on todettu että se oli paljon syvempi ja kovempi kuin yhdysvalloista alkanut pankki ja talouskriisi

ja kaikki ne tahot euromaiden ja ympärilläkin toivoivat että tehtäisiin jotain merkittävää ja uskottavaa jotta voitaisiin rauhoittaa markkinoita tai muuten saattaa tulla tapahtumaan jotain hyvin poikkeuksellista

ennen tätä päätöstä informoitiin suurta valiokuntaa ja tietenkin myös ne henkilöt jotka ovat olleet pankkivaltuustossa ovat saaneet informaatiota

no kun syntyy päätös jossa yritetään koko maailman rahamarkkinoita rauhoittaa niin ei tietenkään voi jokaiselta eduskunnan jäseneltä lähteä kysymään mitä mieltä olet tästä asiasta

oli nopeasti tehtävä päätös viikonvaihteessa ja sen päätöksen piti olla sen kaltainen jolla saadaan aikaan syvää vaikutusta

minusta nyt tarvitaan nimenomaan luottamusta lisääviä toimia joilla annetaan työrauha näille etelä euroopan maille jotta ne voisivat saada velkaantumistaan kuriin voisivat saada aikaan talouskasvua jolla sitten voitaisiin lisätä uskottavuutta koko tätä vanhaa mannerta kohtaan jotta eurooppakin voisi päästä jossain vaiheessa paremmin osalliseksi siitä kasvusta jota maailmassa toivottavasti tulevaisuudessa edelleen tulee olemaan

minä ymmärrän sen kritiikin minkä edessä nyt ollaan mutta myöskin niiden jotka esittävät sitä pitää ymmärtää se että me olemme osaltamme sitoutuneet silloin kun olemme menneet emuun yhteiseen valuuttaan

ei meillä ole muuta mahdollisuutta kuin toimia niin että tätä talousaluetta puolustetaan ja yhdessä joudutaan nyt kantamaan vastuuta niistä hölmöyksistä joita tarkastus ja erilaiset toimet ovat saaneet aikaan kun ne eivät ole olleet riittävän tehokkaita

sille emme voi mitään

monista ulkoisista tekijöistä maahanmuutosta ihmisten lisääntyvästä liikkuvuudesta johtuen sisäisen turvallisuuden takaaminen koko maassa on entistä haasteellisempaa koska poliisin tullin pelastustoimen ja rajavartioston laitosten resurssien ja määrärahojen tarve jatkuvasti kasvaa

olisiko oikein että seuraava eduskunta heti vaalikauden alussa saisi käsiteltäväkseen sisäisen turvallisuuden ohjelman tai selonteon jolloinka seuraava eduskunta voisi heti alkuvaiheessa saada tiedon ja voisi ottaa kantaa siihen millä tavalla kansalaisten turvallisuutta hyvin muuttuvassa tilanteessa voidaan ehkä parantaa tai todeta sitten että asiat ovat kunnossa

arvoisa puhemies

luopumistukijärjestelmällä on ollut erittäin merkittävä vaikutus siihen että suomalaisen perusmaatalouden kannattavuusedellytyksiä on pystytty euroopan unionin olemassaolon ajan kehittämään niin että suomessa elintarvikeklusterin toiminta on varmistettu

painorajoista johtuen tällä hetkellä puhutuin asia se josta eniten kritiikkiä edustajille tulee on nämä alemman tieverkon painorajoitetut sillat ja kun samaan aikaan yksityisteiden valtionosuutta ei ole pystytty pitämään sillä tasolla jolla se oli muutama vuosi sitten tähän tarkoitukseen korjaukseen on varattu tietty määrä rahaa

rakennepolitiikan osalta on pystytty varmistamaan että nuorille viljelijöille on syntynyt mahdollisuus

puhun nyt enemmän varsinais suomen ja satakunnan kannalta missä näitä siltoja rajoitettuja siltoja on selvästi enemmän ja missä ne tällä hetkellä haittaavat esimerkiksi puun korjuuta

ja kun meillä on ollut myös toimiva maatalouden kehittämisrahasto jolla osaltaan on huolehdittu rahoituksesta niin nämä molemmat asiat ovat yhdessä toimineet niin että nämä edellytykset ovat olleet kunnossa

nyt kun katsomme eteenpäin jos tulevaisuudessa ei ole olemassa luopumistukijärjestelmää eikä ole riittävästi panoksia maatalouden kehittämisrahastossa tilanne on aivan toinen investointien ja sukupolvenvaihdosten osalta

siksi tässä käsittelyssä on syytä muistuttaa että nimenomaan näillä asioilla on ollut erittäin suuri merkitys edellytysten luonnissa joka on varmistanut sen että suomessa on tervettä ja kannattavaa maataloutta tälläkin hetkellä

rahoitusmarkkinakriisi johti hyvin nopeasti investointien supistumiseen kysynnän laskuun ja yritysten kannattavuuden heikkenemiseen lähes kaikkialla

tämä näkyi läntisissä teollisuusmaissa asuntokaupan pysähtymisenä rakennustoiminnan ja autokaupan supistumisena sekä ulkomaankaupan poikkeuksellisen nopeana ja jyrkkänä laskuna

kotitalouksien voimakas velkaantuminen ja siihen liittynyt usko asuntojen hintojen jatkuvaan nousuun niin yhdysvalloissa kuin euroopassakin olivat keskeinen osa tätä ilmiötä

monissa maissa velkaantuminen tarjosi kotitalouksille mahdollisuuden nopeaan elintason nousuun vaikka reaalitulojen kasvu olisi ollut vaatimatonta

rahoitusmarkkinoiden ja pankkien valvonnan puutteiden vääristyneiden kannustinjärjestelmien ja pitkälle viedyn velkavivun käytön lisäksi kriisin taustalta voidaan nostaa esiin myös makrotaloudellisia syitä

näistä keskeisimpiä olivat toisaalta maailmankaupan suuret ja pitkäaikaiset epätasapainot kuten kiinan pitkään jatkunut kauppataseen ylijäämä ja yhdysvaltain alijäämä ja toisaalta maailmantalouden voimakkaan kasvun aikaansaamat inflaatiopaineet

euroopan keskuspankki aloitti yhdessä eu maiden kanssa päättäväiset toimet talouden elvyttämiseksi ja rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi

näillä poikkeuksellisilla rahoitustoimenpiteillä samoin kuin erittäin matalalla ohjauskorolla ekp tuki euroalueen pankkisektorin likviditeetin saatavuutta ja luotonantoa sekä talouden elpymistä

useiden maiden kohdalla elvytystoimet olivat pieniä tai olemattomia

merkittäviä elvytyspanoksia suuruudeltaan vähintään prosentti bktstä toteuttivat ainakin saksa espanja itävalta britannia ja suomi

arvoisa puhemies

talouden syvä taantuma yhdessä finanssipoliittisten elvytystoimien kanssa heikensi nopeasti julkisen talouden tilaa kaikissa teollisuusmaissa

oikeastaan tämän syksyn tuottajien järjestämät operaatiot joissa tuottajat halusivat itse myydä tuotteitaan kuluttajille osoittivat sen että suuri enemmistö suomalaisista on hyvin huolissaan siitä pystyykö suomalainen yhteiskunta pitämään yllä sellaista elintarviketuotantoa että me jatkossakin olisimme omavaraisia

kansainvälisen finanssikriisin keskeiset osat eli asuntomarkkinoiden romahdus ja pankkien vaikeudet eivät levinneet onneksi suomeen

ministeri tietää hyvin että kannattavuus koostuu sekä markkinoista että tuista ja varsin hyvin tiedetään että on vaikea löytää keinoja joilla markkinat saataisiin toimimaan niin että nykyistä suurempi osuus lopputuotteiden hinnasta siirtyisi myöskin sinne kantohintaan tuottajalle ja kysynkin

onko ministerillä näköpiirissä mitään sen kaltaisia tekijöitä joilla voitaisiin tukea ja motivoida tuottajaa niin että hän tulevaisuudessa voisi saada paremman hinnan siitä omasta tuotteestaan

tämän seurauksena oli myös työttömyyden kasvu joka jäi kuitenkin pelättyä pienemmäksi osin sen vuoksi että yritykset pyrkivät välttämään irtisanomisia ja pitämään kiinni työvoimastaan

alijäämä keskittyi valtiontalouteen jota heikensivät verotulojen nopea lasku ja menojen kasvu

verotulot supistuivat ensisijaisesti talouden syvän taantuman vuoksi mutta osittain myös siksi että veroperusteita kevennettiin kertomusvuoden aikana talouden elvyttämiseksi

suomen finanssipoliittinen elvytys olikin eurooppalaisittain verrattain tuntuva

niin kuin tätä edeltänyt keskustelu totesi epävarmuutta on ja epävarmuuden vähentämiseksi lukioverkon olemassaolon ja säilymisen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta kehittämistarpeita on ja tähän perustuen esitämme tähän lisää

merkittäviä toimia olivat ansiotuloverotuksen keventäminen työnantajien kelamaksujen poisto ja elintarvikkeiden arvonlisäverokannan alentaminen

vientikysynnän jyrkän supistumisen vuoksi inflaatiopaineet vähenivät nopeasti ja korkotason lasku tuki sopivalla tavalla kotimaista kysyntää ja työllisyyttä tilanteessa jossa vienti aleni romahdusmaisesti

suomen pankin yhteistyö muiden viranomaisten kanssa painottui kertomusvuonna globaalin finanssikriisin seurausten lieventämiseen ja vastaavanlaisten kriisien ehkäisyyn

niin kuin kaikki varsin hyvin tunnistavat vaikeasta kosteasta ja lauhasta talvesta johtuen kynnys vain on kasvanut

suomen pankin osallistuminen kotimaiseen ja kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön keskittyikin kertomusvuonna yhä enemmän sääntelyn ja valvonnan kehittämiseen sen jälkeen kun eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän välittömistä vakauttamistoimenpiteistä oli alkuvuoden aikana sovittu

meillä on edessä erittäin vaikea kelirikkokausi ja ennen kuin seuraavat roudat tämän vuoden syksyllä tulevat tulemme näkemään erittäin huonokuntoisia teitä entistä enemmän

ja se korjausvelka joka on todettu koko ajan kasvaa potenssissa niin että varsin hyvin tunnistan että ei edes tämä lisäys riitä mutta jonkin verran sillä saataisiin aikaan

arvoisa puhemies

finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on finanssivalvonnan vakauden edellyttämä luotto vakuutus ja eläkelaitosten ja muiden valvottaviksi säädettyjen vakaa toiminta

arvoisa puhemies

näillä saatesanoilla toivon suomen pankin kertomuksen asiallista käsittelyä ja toivon että sitä kautta eduskunta saa riittävästi informaatiota

kun valiokunnan puheenjohtaja alkoi esittelyn niin hän totesi että on jonkun verran oraita ja positiivisia näkymiä olemassa

itse kuitenkin koen että silloin kun budjetti hyväksyttiin niin siihen kehykseen johonka budjetti kytkeytyy on jonkin verran tullut takapakkeja

nämä rakenteelliset uudistukset joita koettiin sosiaali ja terveysuudistuksen osalta ja myös keskiasteen koulutuksen osalta ovat pohjana ja liitteenä tämän vuoden talousarvioon

sen tähden pitäisi löytää joitakin sellaisia toimia joilla me pystyisimme rohkaisemaan ja motivoimaan kaikkia niitä suomalaisia toimia jotka kykenevät kansantalouteen tuomaan nyt tässä tilanteessa uusia mahdollisuuksia viennin kautta työllisyyden kautta ja vaikuttamaan nimenomaan siihen mitä täällä edustaja kalliorinnekin totesi että työllisyysmäärärahoja joudutaan käyttämään entistä enemmän

no se on heijastus siitä että meidän yrityksiemme vientituotteet ja palvelut eivät käy kaupaksi toimintaedellytykset heikkenevät työntekijöitä lomautetaan irtisanotaan

varmaan tähän vaikuttavat monet hyvin erilaisetkin asiat

luottamuksen aikaansaaminen että suomalaiset osapuolet nykyistä enemmän luottavat toinen toisiinsa luottavat tulevaisuuteen luottavat että tänne kannattaa investoida täällä kannattaa yrittää ja tänne kannattaa rakentaa

meidän tehtävämme on yrittää löytää parempia edellytyksiä ja parempaa ennustettavuutta niin että kasvu saadaan aikaan ja työllisyys voi tulevaisuudessa kohentua

arvoisa puhemies

minua kiinnostaa ministeri nämä mitkä edustaja hemmiläkin totesi

voiko luottaa että ministeri te ette tule hyväksymään elinkeinolle uusia leikkauksia ja veronkorotuksia

aiemmin täällä iltapäivällä keskusteltiin biotalouden rajattomista mahdollisuuksista

valtaosa sekä biotalouden raaka aineista että elintarviketalouden raaka aineista kerätään yksityisteiden ja alemman tieverkon kautta

yksityisteiden kunnosta vastaavat pelkästään osakkaat ja kunnat ja valtio on tätä perusparantamiseen liittyvää rahaa koko ajan vähentänyt vaikka olemme nostaneet ajoneuvojen painorajoja

jos me haluamme edistää biotaloutta ja synnyttää uusia työpaikkoja eivätkö nämä perustienpito ja yksityistiet tarvitsisi selvää satsauksen lisäystä

tilakoko on kasvanut tilat ovat erikoistuneet ja yhteiskuntakin on kyennyt investointitukijärjestelmän kautta luomaan edellytyksiä

nyt kuitenkin tilakoon kasvaessa ja erikoistumisesta johtuen kotieläintilat tarvitsevat entistä enemmän peltopinta alaa

tällä käsittelyn pohjana olevalla lailla aikanaan on kyetty muodostamaan laajempia kokonaisuuksia kokoamaan yhteen erilaisia pirstaloituneita peltoja ja sen tähden voi olla että tämä tulee tulevaisuudessa jarruttamaan tätä positiivista kehitystä josta totesin

tämä on myös ollut yksi keino ja mahdollisuus jolla yhteiskunta on voinut tukea kansallis ta elintarviketuotantoa ja maataloustuotantoa ja sen tähden tästä olisi ollut syytä pitää kiinni

toivon jos valiokunta vain löytää yhteistä näkemystä luoda edellytyksiä että jatkossakin suomalainen maatalous ja sen kannattavuus tällä tavalla voisi edelleen kehittää

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään kehittyä ja metsätalousvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen seitsemän parantua

korotukset tehdään yhteisöveron ja sekalaisten tulojen arvioon perintö ja lahjaveron tuottoarvioita puolestaan alennetaan

muita muutoksia ovat muun muassa senaatti kiinteistöille annettava valtuus myydä kiinteistöjä ja eräitä yhtiöitä koskevia omistusrajoja ehdotetaan alennettavaksi valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti

arvoisa puhemies

kiitoksia

viimeaikaisten tutkimusten mukaan ruuan hinnan kehitys on noudatellut sitä että kauppa on saanut sen ylivoimaisen osuuden toiseksi eniten elintarviketeollisuus

tämän epäkohdan korjaamiseksi aiemmat hallitukset ovat toimineet voimakkaasti siihen suuntaan että tuottavuutta ja kilpailukykyä viljelijöiden keskuudessa voidaan parantaa rakenteella eli näitä jakajia jatkossa olisi vähemmän ja tilakokoa voitaisiin kehittää tällä tavalla

nyt tässä ollaan osittain tekemässä strategista muutosta ja viljelijät joutuvat entistä ahtaammalle koska tätä mahdollisuutta ei voida käyttää hyväksi

toivon että jatkossa tämänkaltaisia rakenteellisia uudistuksia ei tehdä tai sitten muutetaan koko strategiaa täysin vastaamaan jotain uutta pyrkimystä jolla markkinahintaan voidaan vaikuttaa niin että hintojen noususta kaupan ja jalostajan osuutta voidaan jakaa myöskin entistä enemmän viljelijöille

edustaja rajamäki ja eestilä totesivat juuri sen että maatalousjaoston suuri enemmistö halusi ottaa rahaa ja pistää sitä tähän lähiruuan ja luomuruuan tutkimukseen

eli kysymys oli siitä että pistetään edistämiseen eikä museoida kun kysymys oli siitä että pitää säästää niukkenevat voimavarat

työhön ja toimintaan tutkia lähiruokaa tutkia luomuruokaa

siitähän tässä oli kysymys

meillä pitää olla senkaltainen hankintalainsäädäntö joka mahdollistaa sen että se suuri suuri eurooppalainen tuottaja ei pääse halvimmalla tarjoamaan keskusliikkeeseen näihin suuriin kauppaketjuihin vaan pienemmälläkin pitää olla mahdollisuus jos se tuote on parempi tuoreempi ja läheisempi

ministeri vapaavuori on oikeassa siinä että suomen vaimeaan kasvuun vaikuttaa hyvin paljon se että meidän perinteisillä vientimarkkinoillamme on heikko kysyntä

tietenkin tämänkaltaisessa tilanteessa suomen pitää luoda entistä paremmat edellytykset suomalaiselle elinkeinotoiminnalle ja niille mahdollisille investoinneille joilla on mahdollisuus toteutua

ja nyt esimerkki

suomihan on ajautunut ollut jo pitkään sähköntuotannossa riippuvainen tuonnista ja monien laskelmien mukaan on osoitettu että noin miljardi euroa olisi se vaikutus jos tämä voitaisiin tuottaa itse

voimassa oleva laki jolla kaikki hevospelioikeudet päätettiin siirtää fintoton hoidettavaksi olisi ollut erittäin hyvä

sitä ei koskaan ilmeisesti tulla käyttämään ja sen tähden itsekin kannatan edustaja mustajärven tekemää ehdotusta että tämä laki hylätään

niin kuin aiemmin jo totesin päätöksiä pitää tehdä ajassa ja nyt ihmettelenkin miksi tämä eduskunta mahdollisesti tulee hyväksymään tämän hallituksen esityksen jolla viedään toimintaedellytyksiä ja kehittymismahdollisuuksia tällaisessa suhdannetilanteessa koko hevosklusterilta johon ei liity pelkästään ravitoiminta

kyllä tällä on vaikutusta myöskin ratsastustoimintaan maaseudun pienimuotoiseen elinkeinotoimintaan ja monien ihmisten olemassa olevaan työpaikkaan

tässä suhdanteessa ilman muuta pitäisi tehdä parantavia ehdotuksia ja nyt me olemme sen tosiasian edessä että joudumme puolustamaan nyt saavutettua hyvää ehdotusta

sen tähden tämä meitä ihmetyttää ja toivomme että tämä laki hylätään ja sille laille joka on voimassa annetaan mahdollisuus ja että fintotolle joka joutuu periaatteessa aloittamaan monien toimien osalta tyhjän päältä annetaan nyt mahdollisuus kehittyä mikä on liipaisinteoria ja se sitten voi virittää koko tätä alaa ja klusteria niin että ne ihmiset jotka ovat kiinnostuneita hevostaloudesta ja eläimistä voivat hakeutua näitten erilaisten mahdollisuuksien piiriin

jotkut ovat perustelleet ja sanoneet että kun tätä veroprosenttia ollaan heikentämässä niin muita valtion suoria tukia mahdollisesti ollaan lisäämässä

nyt kuitenkin joudumme tämän asian käsittelyn tässä vaiheessa toteamaan että myös näitä tukia ollaan leikkaamassa esimerkiksi neuvonnan osalta joka aiemmin on mahdollistanut sen että esimerkiksi hevostietokeskusta on voitu tukea vaatimattomilla summilla mikä on koitunut monien nuorten ihmisten hyväksi jotka ovat löytäneet tulevaisuuden alan tästä hevostaloudesta

käsittelyn pohjana olevan asian käsittelyn yhteydessä valtiovarainvaliokunnan verojaostossa kävi ilmi että liikenne ja viestintäministeriössä on hanke jossa selvitetään mahdollisuuksia uudistaa julkisesti rahoitettuja henkilökuljetuksia ylipäätänsä

siinä on ollut mukana edustajat eduskuntaryhmistä eduskunnan kansliasta sekä on kuultu useita asiantuntijoita

tästä lakialoitteesta on saatu kaikkien eduskuntaryhmien lausunnot ja siksi on syytä kiittää työryhmää hyvästä ja perusteellisesta pohjatyöstä